saman taajuuden käyttäminen voi aiheuttaa vastaanottimissa häiriöitä ei vain tietysti tuolla rajalla vaan myöskin muualla

ja kysynkin arvostetulta ministeri kyllöseltä onko ajateltu näin että yhä enemmän näitä tuottoja voidaan sitten subventoida tähän merenkulun parantamiseen

se on osoitus siitä että juuri ostovoima ei aukioloaikojen suhteen ole parantunut vaan se on muodostunut useammalle päivälle ja useammille tunneille vuorokauden sisällä

poikkeuksellisen laajoista ja suurista katvealueista johtuen kaakkois suomessa ja itärajalla on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen että siellä asuvilla on mahdollisuus käyttää televisiota radiota ja tietokonetta

erityisesti pohjoisen satamat odottavat väylien syventämisiä ja tehokkaampaa jäänmurtotoimintaa koska näitä kylmiä talvia varmasti tullaan vielä näkemään

uskallan väittää että kauppojen uudistettu aukioloaika on keskittänyt kauppaa muutamille kauppaketjuille

tulevat suuret kaivokset tarvitsevat suoria reittejä pohjois suomesta maailmanmarkkinoille ja on mahdollista että mineraalit kuljetetaan tulevaisuudessa suomen satamien sijaan muiden maiden satamien kautta kuten norjan ruotsin tai mahdollisesti kymmenien vuosien päästä myöskin venäjän satamien kautta

valiokunnassa kiinnitettiin huomiota myös radiomikrofonien poistumiseen tältä taajuudelta ja niiden kustannusten korvaamiseen

nämä auto hyper peltomarketit kauppakeskukset ovat yleistyneet ja ne ovat syöneet kilpailukykyä pienten ja maaseutumaisten kauppojen aukiolomahdollisuuksista ja niiden kustannuksista

emme saa missään mielessä mitoittaa itseämme ulos tästä kovasta kilpailusta ja minusta tämä hallituksen esitys on nyt uhkakuva tälle asialle

hankintaketjut paikallisten tuotteiden mahdollisuus lähiruokamahdollisuudet ovat varmastikin heikentyneet myöskin näitten pienempien kauppojen huonon mahdollisuuden vuoksi

voidaan siis kysyä miten järjestetään perheissä juuri lastenhoito kun hoidon tarve ei ole tässä tutkimuksen mukaan lisääntynyt mutta jonkinlaisia järjestelyitä varmasti näissä perheissä joudutaan tekemään ja kysynpä vain että kenen kustannuksella

arvoisa puhemies

yhtenäiset lupakäytännöt ovat tietysti hyvä asia mutta yhdyn edustaja timo korhosen hyvään näkemykseen siitä että me tarvitsemme paikallista tuntemusta eikä näitä lupakäytäntöjä mielestäni voida keskittää vain yhteen viranomaiseen josta nämä poikkeusluvat sitten haettaisiin ja myönnettäisiin

opetusministeri gustafsson luonnehti okmn budjettia osaamisen ja tasa arvon budjetiksi

paikallinen tuntemus on tässäkin asiassa tärkeää ja uskon että kun näitä yhteisiä pelisääntöjä vielä tarkastellaan niin nämä lupakäytännötkin yhtenäistyvät tämän nykyisen käytännön mukaisesti

kuitenkin ensimmäinen lähtökohta josta tänäänkin on debatissa todella paljon puhuttu on koulutuspaikkojen jättimäiset leikkaukset niin ammattikoulu lukio kuin ammattikorkeakoulutuksestakin

itä suomi on toinen suuri opiskelupaikkojen menettäjä

päätös on käsittämätön tai ainakin tämä esitys

on vaikea kuvitella millä perusteella ministeriö on katsonut luonnonvara alan koulutuksen tarpeettomaksi oulussa ja pohjois pohjanmaalla

pohjois pohjanmaata koskettavat myös keski pohjanmaan ammattikorkeakoulun vähennykset sillä ylivieskan yksikön toiminnan jatkuminen on vähennysten myötä vaakalaudalla

ylivieskan yksikkö on tarjonnut niin ylivieskan kuin myös ylivieskan ympärillä sijaitsevien useiden paikkakuntien nuorille turvallisen jatkokoulutuspaikan

ylivieska on kasvava kaupunkikeskus ja ammattikorkeakoulun lakkauttaminen olisi erittäin vakava takaisku kaupungin hyvin jatkuneelle kehitykselle

ministeriö ei näköjään ole ottanut pohjois pohjanmaalla vallitsevaa maan suurinta nuorisotyöttömyysongelmaa ja maakunnan asemaa nuorten ikäluokkien maakuntana huomioon oikeastaan lainkaan

koulutuspaikkojen keskittäminen pääkaupunkiseudulle näyttää olevan ministeriön ainoa kriteeri päätöksiä tehtäessä vaikka toisin kyllä opetusministeri tänään on väittänyt

maakuntamme toimijoiden vankka tuntemus alueen koulutustarpeista ei ole kiinnostanut etenkään ministeriön väkeä

minä toivon että tässä laajassa kuulemisessa nyt nämä ammattikorkeakoulut pääsevät kertomaan omat tarpeensa ja tämä lausuntokierros tuo tähän jotakin valoa

keskustan johdolla suomeen rakennettiin alueellisesti kattava korkeakouluverkosto

nyt sinipunahallitus aikoo järjestelmällisesti rapauttaa tasavertaiset koulutusmahdollisuudet koko maan alueella

ammattikorkeakoulujen kohtalosta hallitus jo antoi esimakua aloituspaikkojen karsimislistalta kuten kerroin mutta haluaisin myöskin kuulla mikä on listaus pienten lukioiden tulevaisuudesta

on erittäin epäoikeudenmukaista pitää näitä kuntia epätietoisuudessa siitä jatkuuko lukioiden toiminta eri puolilla suomea ja jos jatkuu jatkuuko vuoden tai kymmenen vuoden päästä

keskusta on pitänyt tärkeänä että paras hanketta edistettäessä ja myöskin tämän kainuun hallintokokeilun aikana hallinnollisten ja kuntarajojen rakentamisen sijaan olemme keskittyneet näissä asioissa palveluiden tuottamiseen ja palveluiden saatavuuden parantamiseen

epätietoisuus oman kunnan lukion kohtalosta ajaa opiskelijat muiden kuntien lukioihin etenkin kasvukeskuksiin

on tärkeää että me emme tee kuntien lukumäärästä hiekkalaatikkopolitiikkaa jota muutamat puolueet harrastavat varsinkin näin vaalien aikana

on tärkeää että tämä kokeilu jatkuu voimassaoloaikaa jatketaan mutta olisi ollut poliittisesti hyvä signaali todeta että kaikki tutkimukset osoittavat että kainuun hallintomallilla on tulevaisuutta ja se olisi voitu vakinaistaa mutta ilmeisesti poliittisten puolueitten näkemykset erosivat hieman vielä tässä vaiheessa mutta odotan sitä aikaa todellakin että voimme yksissä tuumin todeta että tämä hallintomalli tämä juttu toimii kainuussa hyvin

mutta on myöskin selvää että samanlaista järjestelmää ei pidä luoda joka paikkaan ja siksi valinnan mahdollisuuden eri maakunnille eri alueille pitää olla tulevaisuudessakin tämän paras lain puitteissa mahdollista

arvoisa puhemies

suomi ikääntyy nopeimmin euroopassa siksi vapaaseen sivistystyöhön tehtävät leikkaukset vaikuttavat muun muassa eläkeläisten lasten ja nuorten arjen mielekkyyteen

tutkitusti osallistuminen vapaaseen sivistystyötoimintaan parantaa niin henkistä kuin fyysistäkin terveyttä ja ylläpitää sosiaalisia suhteita

pääsääntöisesti siis tämän kokeilun tulokset ovat olleet myönteisiä ja ennen kaikkea tässä kainuun mallissa minua ovat viehättäneet koulutuksen järjestämiskysymykset

keskustaa ja keskustan eduskuntaryhmää on aivan turha vetää siihen yliopistojen kehittämisen keskusteluun jossa olisimme tämän lain puitteissa jakamassa olemassa olevia yliopistoja vuohiin ja lampaisiin divareihin ja liigaan tai niin kuin täällä on annettu ymmärtää maakuntayliopistoihin ja joihinkin muihin

kun maakuntahallinnossa on koulutuksen järjestäjänä toisella asteella yksi ja sama se on mahdollistanut sen että kainuun eri osissa toisen asteen eli lukion ja ammatillisen koulutuksen saatavuus on hyvä

osallistumisella vapaaseen sivistystyötoimintaan he pysyvät kiinni yhteiskunnassa ja saavat päiviinsä järkevää tekemistä ja koulutusta

vapaan sivistystyön resurssit ovat nyt niin tiukat että järjestäjien on vaikea vastata asiakkaiden toiveisiin koulutuksen sisällöistä

me kannatamme ehdottomasti sitä että joka ikinen yliopisto suomessa on vahvasti kansallinen ja kansainvälinen tiedeyliopisto ja tiukasti iskukunnossa näiden molempien osalta

tämä murre pihvit esimerkiksi nuoren ikäpolven syntyvyyttä ajatellen kainuun jokaisen kunnan osalta mutta erilaisin järjestelyin on voitu hoitaa se niin että toisen asteen koulutuksen saatavuus on turvattu esimerkiksi se että järjestelyllä ei tietokoneen etäjärjestelyillä tietokonemahdollisuuksia internetmahdollisuuksia käyttäen

ministeri arhinmäki käytti avauspuheenvuoron tänään aamulla tässä salissa josta ei puuttunut teatteria

siksi toivon että eduskuntakäsittelyssä tarkastaisimme vielä sitä minkälaisia vaikutuksia näitten teattereiden ja orkestereiden rahojen vähennyksillä on meillä alueellisille teattereille ja harrastajille mutta myös ammattilai sille

kyllä tämä on mahdollistanut sen että kun palvelut on turvattu ja taattu kainuun ihmisille se pitää väen siellä kylissä ja kaupungissa ja siellä niitä elämisen edellytyksiä turvataan monella tavalla

sain muutama viikko sitten myöskin todeta tähän koulutukseen liittyen että peruskoulun päättäneiden ikäluokasta ainoastaan muutama nuori on ilman jatkokoulutuspaikkaa tai jotakin aktiivitoimintaa ja nämäkin kaksi tai kolme nuorta tiedetään henkilökohtaisesti eli kyllä siellä toimii jo tällä hetkellä tämä kauan tai kovasti puhuttanut yhteiskuntatakuu nuorten kohdalla

siis nuoret peruskoulun jälkeen ohjataan melkein voisi sanoa saattaen toiselle asteelle ja siitä ammattiin ja tämä hyvä

arvoisa puhemies

haluan nostaa myöskin esille että tämän hallintokokeilun yhteydessä on maakunta saanut noin miljoona euroa vuosittain opetusministeriön budjetista innovaatiojärjestelmän kehittämiseen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen

lappia ei ole tarkoitus museoida niin kuin tästä keskustelusta jotenkin hohkaa ilmi

olen erittäin tyytyväinen että valiokunta on kiinnittänyt huomiota tähän ympäristönäkökulmaan ja parantanut tätä hallituksen esitystä nykyisestään

pidän myöskin erittäin tärkeänä niin kuin valiokunta on korostanut että tulevaisuudessa myöskin tämä raha olisi maakunnan käytössä sillä vaikka kajaanin yliopistokeskuksesta nyt luokanopettajakoulutus lakkautetaan ja siirretään oulun yliopiston kampukselle ouluun on selvää että oulun yliopiston jonkun tasoinen koulutus ja tutkimus siellä säilyy ja samalla myöskin ammattikorkeakoulua tullaan vahvistamaan

tiukat rajoitukset rakentamiselle ja asetuksille on erinomainen asia

taide tuottaa elämyksiä se vahvistaa toimijoita sosiaalista kanssakäymistä ja ehkäisee parhaassa tapauksessa myöskin syrjintää

kyllä suomi tarvitsee nyt muutosta

en usko siihen kun täällä on puhuttu tästä pallaksen hengestä että vaikka poliitikoilla on monenlaisiin asioihin valtaa ja ulottuvuutta niin en usko että millään henkäyksellä sitä pallaksen henkeä sieltä poistetaan ja tätä kehittämistä evätään

autio otti erittäin hyvin esille sen miten taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää hoito ja hoiva alalla ja terveydenhuollossa

ja yliopistokeskus tarvitsee varmasti kipeästi nämä kehittämisrahat luodakseen uusia innovaatioita

on mahdollista että työelämää ja myöskin kaikenlaista terapiaa ja kuntouttamista kotouttamista kulttuuri ja taide aina edistää myös näitä osa alueita

on selvä että tällä kainuun mallilla on omat haasteensa ja ongelmansa

kulttuuriin tehdyt panostukset eivät todellakaan mene hukkaan kun puhutaan ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitämisestä tai vaikka nuorten yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittäytymisestä sekä syrjäytymisen ehkäisystä

lääkäripula niin kuin totesin kaikkia asioita ei ole pystytty ratkaisemaan on ollut akuutti ja on varmasti edelleenkin monella päin kainuuta mutta palveluiden saatavuuteen on saatu varmuutta

me tarvitsemme koko suomen voimavarat käyttöön jossa biotalous energiantuotanto luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on yksi työllistävimpiä elementtejä

mutta kainuussa on otettu käyttöön myöskin paljon sellaisia hyviä palvelumuotoja joista meillä todellakin jokaisessa maakunnassa eri puolilla suomea asuvilla olisi otettavissa onkeemme

tiukan talouden aikana juuri tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tärkeä omaishoitajien lapsiperheiden ja esimerkiksi eläkeläisten puolella

esimerkiksi nyt meillä oulun seudulla on puhuttu paljon kainuun vanhustenhoitomuodoista ja kainuussa on käytössä yhtenä vaihtoehtona perhehoito

yhtenä aihealueena kirjastopalvelut ovat nousseet puheenvuoroihin samoin yleisradio ihana kaikkien meidän ihana ja rakastamaan paikasta mä rakastama radio jonka ylläpitämiseksi tarvitaan erityistä rahoitusta

tätä nyt ollaan ihmettelemässä oulun päässä että voitaisiinko tätä asiaa myöskin kopioida kainuusta siihen miten vanhukset voidaan yksityiskodeissa hoitaa heidän ilokseen

arvoisa rouva puhemies

eri kulttuurien tuntemus lisää suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä toinen toisiamme kohtaan

koko jätevesiasetuksen ja lain perustarkoitus on hyvä puhtaat vedet järvessä joessa vesikaivossa on kaikkien meidän elämisen edellytys ja tärkeä asia ja yhteinen sellainen

mutta paljon hyvää on opittu tämän kokeilun myötä ja niin kuin totesin aluksi vakinaistaminen on omasta mielestäni vain ajan kysymys

taito ja taideaineet voivat vaikuttaa merkittävästi ihmisen persoonallisuuteen ihmisten identiteetin muodostumiseen ja itseluottamuksen lisäämiseen

juuri parahikseen perusopetuksen tuntijakoa ollaan uudistamassa ja juuri nämä taito ja taideaineet ovat tämän uudistuksen keskiössä se miten niitä pystyttäisiin edelleen edistämään

katson tarpeelliseksi että kommentoin tässä vaiheessa sosialidemokraattien tekemän vaihtoehtobudjetin myötä lakialoitteita joita on kasamäärin täällä mutta allekirjoittaneita vaan näyttää olevan niin vähän että on varmasti nyt tarpeen kolmeen lakialoitteeseen tarttua ennen kuin viimeisetkin allekirjoittaneet ovat poistuneet tästä salista

omassa maakunnassani pohjois pohjanmaalla on monta tällaista siirtoviemärihanketta ja jätevesiosuuskuntia on perustettu paljon

opetuksessa oppiaineiden välinen integraatio on tärkeää koska kulttuuria voidaan viedä monen oppiaineen sisään

ministeri anttila totesikin tuossa että tukea valtion taholta viemäri jätevesi ja vesistöhankkeisiin on valtavan vähän

tosin opetus keskittyy peruskoulun alaluokille ja varmasti tässä perusopetuksen tuntijaon uudistamisessa tuodaan painopistettä näihin valinnaisaineisiin ja kerhotoimintaan

miten ministeri lehtomäki te näette siirtoviemärihankkeiden valtiontakauksien ja osuuksien tulevaisuuden

se on tavoiteltavaa

tänään olemme keskustelleet kovasti siitä että lapsiperheiden etuuksia joka tapauksessa tällä hallituskaudella on saatu eteenpäin mutta aina tarvetta lienee korotuksille ja muutoksille

viestimme ainakin tästä salista on yhteinen rahaa tarvitaan näihin lisää

me tarvitsemme tekemättömien töiden listauksen sijaan ratkaisuja niihin uusiin isoihin kysymyksiin mitkä hallitus on itse laittanut jalalle

vaikka uskon että opettajat ovat erittäin päteviä taiteen ja kulttuurin edistäjinä kuitenkin sitä osaamista tarvitaan myöskin heille lisää

sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisesta ei tullut rakennepaketissa mitään uutta ei myöskään kuntarakenneuudistuksesta linjauksia kuntien päättäjille että mitä nyt tästä tuleman pitää

maksullisessa taiteen perusopetuksessa koulun ulkopuolella esimerkiksi musiikkiopistoissa kuvataidekouluissa tanssioppilaitoksissa pitäisi pystyä huolehtimaan siitä etteivät lukukausimaksut nouse liian suureksi ja että koulutusta voidaan järjestää joka puolella maata

arvoisa puhemies

tämä maalaistyttö on matkalla kaupunkiin minusta tuli yhdessä illassa eilen kuntaliitoksen myötä city ihminen ja sitä roolia yritän kantaa

työllisyyttä parantavia tekoja on niukasti mutta te kuitenkin pääsitte kuuden puolueen turvin ideologisesti kahteen maaliin

kotihoidon tuen leikkaukseen ja oppivelvollisuusiän nostoon josta täällä on paljonkin puhuttu

kun sosialidemokraattien puheenjohtaja aikanaan lanseerasi tämän rajan niin me emme ole aivan samoilla linjoilla tästäkään asiasta

kotihoidon tuen leikkaus heikentää perheiden valinnanmahdollisuuksia ja myöskin lasten ottamista keskiöön siinä mikä perheille ja lapsille on parasta kun puhutaan lastenhoidosta

arvoisa puhemies

lapsiperheiden köyhyyttä täytyy tietysti poistaa monilla teoilla ja yksistään yhdellä tempulla sitä ei voida hoitaa kuntoon

tämä julkinen radio ja televisiotoiminta yle takaa selkänojan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksille ja luovalle taloudelle ja siksi yleisradion vaikutus suomalaiseen kulttuuriin on merkittävä

harvaanasutun maaseudun vahvuus on luontoon ja elinympäristöön liittyvissä aineettomissa sekä luonnonvarojen aineellisissa voimavaroissa

vanhemmuuden kustannuksien jakaminen on yksi suurimpia asioita joita täytyy tulevaisuudessa miettiä

me elämme rikkaiden luonnonvarojen keskellä joita pitää saada käyttää kestävällä tavalla

miten vanhemmuudesta tulevat kustannukset korvataan varsinkin naisvaltaisilla aloilla yrittäjyyden puitteissa ja miten tämä koko vanhempainvapaajärjestelmä suomessa kehittyy tulevaisuudessa kannustamaan toivottavasti yhä enemmän perheen äitejä ja isiä jäämään kotiin kun lapset ovat pieniä

harvaanasutun maaseudun elinvoimaisuus edellyttää infrastruktuurin ja tietoliikenneyhteyksien toimivuutta alueen kytkeytymistä kehittämiseen ja oppimisen verkostoihin sekä paikallisiin ratkaisuihin perustuvaan monipuoliseen elinkeino ja palvelurakenteeseen

monipuolisen suomalaisen kulttuurin esille tuominen ei tuo esille esilletuomisella riippumaton julkinen palvelu takaa sen että kaikki tulevat nähdyiksi

huomattavaa potentiaalista tarvetta meillä on kannustaa ihmisiä kulttuuriyrittäjyyteen ja kulttuurin edistämiseen myöskin meidän maamme rajojen ulkopuolella

mutta varmasti lapsi ja perhepoliittisiin asioihin vaalitaisteluissa palaamme ja jokainen puolue esittää omat kärkiteemansa tähänkin asiaan

totuushan on se että maaseutukunnissa väestö vähenee ja vanhenee minkä vuoksi sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja meillähän on paras puitelaki vielä pahasti kesken

kuntien mahdollisuuksia ja keinoja maaseudun palvelujen järjestämiseksi voidaan vahvistaa lisäämällä yhteispalvelutoimistoja ja niiden palveluvalikkoa kehittämällä sähköisiä palveluja ja uusia työnjaon muotoja esimerkiksi yhdistysten kanssa

keskeiset sosiaali ja terveyspalvelut kuten päivähoito esiopetus peruskoulun alaluokkien opetus sekä kirjastopalvelut tulee pystyä tuottamaan lähipalveluna myös tulevaisuudessa

täällä on paljon puhuttu myöskin pienten kyläkoulujen puolesta ja yhdyn niihin ylistäviin puheenvuoroihin joissa kyläkoulut nähdään lasten kasvuympäristönä parhaaksi

maaseutu tarvitsee todellakin toimivia liikennejärjestelmiä

ne ovat elinehto maaseudulla asumiselle matkailuelinkeinolle joka kasvaa meidänkin seudulla vahvasti sekä maa ja metsätaloudelle sekä myöskin kaivostoiminnalle etenkin pohjoisessa suomessa

raideliikennettä on tulevaisuudessa kehitettävä ympäristösyistä palvelemaan erityisesti työmatkaliikennettä myös tämän pääkaupunkiseudun ulkopuolella sekä vastaamaan teollisuuden kuljetustarpeisiin ja tässä viittaan edelleenkin tähän kaivosteollisuuteen joka on nouseva ala

heinäluoma haastoi vihreitä kansanedustajia tähän keskusteluun mutta tuon itse muutaman näkökulman tähän asiaan

kansalaiset ja yritykset asuin ja sijaintipaikasta riippumatta tarvitsevat nopeita ja tehokkaita tietoliikenneyhteyksiä tasapuolisesti koko maassa

eilen tässä salissa käsiteltiin neljättä valtion lisätalousarviota ja siellä pureuduttiin tähän että hän

toimivat yhteydet palvelevat paitsi maaseudun asukkaita ja elinkeinoelämää myös vapaa ajan asujia

siihenhän tuli parannusta ja tähän huutoon on vastattu

uusiutuvasta energiasta vain muutama sana

toki tässä lisätalousarviossa sitä ei esitetty kokonaan poistettavaksi mutta tarveharkinnan rajoja muutetaan ja ne astuvat voimaan jo tämän vuoden puolella joulukuun puolessavälissä

bioenergiasta kehitetään merkittävä maaseudun elinkeino johon kytkeytyy uutta liiketoimintaa uusia työpaikkoja ja uusia innovaatioita

mutta tähän huutoon on vastattu ja itse olen kokenut että politiikalla tehdään merkittäviä päätöksiä askel askeleelta oikeaan suuntaan ja näin tämänkin hallituksen aikana

tämänkin taajuushuutokaupan jälkeen haja asutusalueilla maaseudulla tämä langattomien yhteyksien epävarmuus ei poistu ja en voi lähteä siitä olettamuksesta vaan itse haluan edistää sitä että ennen kaikkea tämä kiinteiden laajakaistojen kuitujen olemassaolo näitten yhteyksien edellyttäjänä on se johon meidän pitää tulevaisuudessakin panostaa

mutta eihän tämä huutokauppa tietysti sitä pois sulje ja toivon että ministeri jatkaa sitä kehittämistyötä näiden kuituyhteyksienkin rakentamisessa

keskusta on esittänyt vaihtoehdon pesunkestävän vaihtoehdon valtion tulojen ja menojen seuraavan vuoden jaosta

meidän vaihtoehtomme ei ole unelmahöttöä ei se ole myöskään harmaata taloutta vaan se perustuu vastuullisesti keskustalaisittain ajateltuihin asioihin

tämä on vähän samaa politiikkaa kuin perusväylänpidossa on todettu että seuraavan hallituksen aikana sitten tehdään roima tasokorotus perusväylänpitoon ja sitten tiet ja radat ja satamat tulevat hoidettua